ihmiset kokevat sen helposti myös nöyryyttäväksi prosessiksi

yhä useammin työttömyys matala koulutus huono terveys ja köyhyys kasaantuvat ja muuttuvat ylisukupolvisiksi huonoiksi kohtaloiksi

yhä useammin lapset perivät huonon ennusteen elämälleen eikä yhteiskunta se mitä kutsumme hyvinvointivaltioksi enää pystykään parantamaan heidän tilannettaan

sataviisitoista ja vääntää kuusikymmentäkuusi ei ääntä ja nolla poissa kahdeksantoista eduskuntatyössäni selväksi niitin ja yhdennentoista luvun kymmenes pykälän edustaja saa arvonsa hannes ei siten että tämä otetaan vastalauseen mukaisesti ennustekijänä arvoisa puhemieskannatan edustaja ehdotusta

lain tavoitteena oli yhdenmukaistaa muutoksenhakujärjestelmä ja vahvistaa oikeusturvaa sosiaaliturvamuutoksenhaussa

arvoisa puhemies

tavoitteena oli niin ikään käsittelyaikojen lyhentäminen

arvoisa puhemies kanadan edustaja virtasen

perusturvan kohottaminen ei yksinään riitä vaan tarvitaan monipuolisia toimia peruspalveluiden laadun kohentamista ja työllisyyden parantamista

nyt kannatettu muutos

kannatan ed

valtuutetut käsittelivät sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan valitusten käsittelytilannetta perusteellisesti syyskuun kokouksessa

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

tässä yhtälössä myös kelalla on oma tärkeä roolinsa perusturvan toimeenpanijana

omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa tilanne puhuttaa hyvin paljon eri puolilla suomea viimeksi eilen täällä eduskunnassa useissa puheenvuoroissa mutta myös erittäin paljon kentillä

kelan tutkimusosasto selvitti muun muassa yleisen asumistuen ja toimeentulotuen yhteensovittamiseen ja päällekkäisyyteen liittyviä ongelmia

tutkimusosasto tekee erittäin hyvää työtä sosiaaliturvan ja yhteiskuntapolitiikan saralla

tämä tulee lisäämään myös omaishoitajuutta sekä omaishoitajien palveluiden kehittämistä

esitän pykälää poistettavaksi vastalauseemme mukaisesti pääedustaja koskinen arvo marianne koskinen kannattaa edustaa nelikielisen

arvoisa herra puhemies

siellä tehdään kuitenkin hyvää työtä

kela on suurten tulevaisuuden haasteiden edessä

kysyisin ministeriltä

onko totta että omaishoitajatuki ja hoitotuki yhdistetään ja jotta omaishoitaja tukea saa hoitotuen edellytyksenä on että kunnan pitää tarjota palveluita

kelan tehtävät ovat viime vuosina nopeasti laajentuneet

mitä tapahtuu jos kunta ei pysty tarjoamaan palveluita

samalla vuosikymmenellä myös opiskelijoiden opintotuki sotilasavustus yleinen asumistuki työmarkkinatuki ja koulumatkatuki siirrettiin kelan vastuulle

kun kelaan siirretään tai tuodaan uusia tehtäviä vaatii se aina henkilöstön kouluttamisen infran ja tietojärjestelmien rakentamisen tai korjaamisen

käytännössä tämä on ilmennyt siten esimerkiksi päivähoidossa että vanhempia kehotetaan järjestämään lasten päivähoito jollakin muulla tavalla esimerkiksi pyytämään isovanhempia apuun päivähoidon järjestämiseen

tämä kaikki vaatii aikaa mikä on huomioitava lainsäädäntövalmisteluissa eli täällä eduskunnassa ja riittävässä toimeenpanoajassa

juuri keväällä teimme päätöksen elatustuen maksatuksen siirtämisestä kelalle

vaikeavammaisten tulkkauspalvelut on myös siirretty kelalle

näin me pystymme antamaan parhaan mahdollisen palvelun asiakkaille mitä me kaikki varmasti yhteisesti tavoittelemme

myös omaishoidon tuen maksatusta kelan kautta suunnitellaan

kannatan edustaja salosen tekemää ehdotusta

lasten oikeudet hoitoon ja suojeluun eivät siten toteudu maassamme

tällä kaikella näillä toimeentulo ongelmilla on suuri vaikutus lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen minkä takia olisi erittäin tärkeää että hallitus myös ymmärtäisi sen että se tukisi perheiden toimeentuloa

kun puhutaan lastensuojelusta tilanne on edennyt jo pitkälle

esitän pykälää poistettavaksi vastalauseemme mukaisesti edustaja marianne koskinen

organisaatio on paineessa eläköitymisen ja uusien tehtävien vuoksi

kanadan edustajat tiedostavat asiasta äänestetään miten pian

lähivuosina kelasta siirtyy eläkkeelle runsaasti osaavaa henkilökuntaa joka vie organisaatiosta väistämättä mukanaan myös hiljaista tietoa

arvoisa herra puhemies

jos hallitus nyt kuitenkin aikoo toteuttaa kaikesta huolimatta nämä päivähoidon korotukset ja kohdistaa ne keskituloisiin lapsiperheisiin niin mitä hallitus aikoo tehdä arvoisa ministeri orpo asettaisin teille kysymyksen

mitä hallitus aikoo tehdä lomautusten osalta jotta lasten perusoikeudet eivät vaarannu ja lapsille turvataan riittävä hoito ja perusturva

jatkossa yhä useammin sosiaaliturvan maksatus voi olla kelan vastuulla mutta asiakkaan palvelukokonaisuudesta vastaa kunta

kelan hyvät toimintakäytännöt ja aito yhteys kuntiin ovat tärkeitä jotta asiakkaan ja henkilöstön kannalta rakentuu toimiva palvelukokonaisuus

totesitte linjakysymyksenä linjapuheessanne että ilman keskiluokkaa ei ole hyvinvointia koska ei ole sen rahoittajia

mitä meidän hallituksemme aikoo tehdä näitten ihmisten osalta jotka ovat palanneet suomeen ja omalta osaltaan sitten myös kärsivät näistä toimenpiteistä

olen ollut kelan valtuutettu noin kahdeksan vuotta ja täytyy sanoa että olen ollut erittäin tyytyväinen kelan toimintaan näiltä osin vaikka ne viestit jotka kansalaiset tuovat kelan toiminnasta ovat yksittäisiä epäkohtia joihinka pitää puuttua ja sitä vartenhan myös muun muassa kelan valtuutetut toimivat

ihmiset jotka hakevat muutosta sosiaaliturvaan ja niihin liittyviin päätöksiin ovat yleensä aina erittäin vaikeassa elämäntilanteessa joko taloudellisesti tai terveydellisesti

tarkoitatteko te sillä sitä että te tulette rokottamaan ja siirtämään kustannuksia ja sanotaan ei

tavoitteista tiedämme että tavoitellaan perusturvan riittävää tasoa ja työn kannattavuuden parantamista järjestelmän yksinkertaistamista ja verotuksen uudistamista

nyt kysyisin ministeri kataiselta

ikäihmisten hoidon painopiste on edelleen kotihoidossa ja sitä kautta myös omaishoidossa

valtuutetut ovat korostaneet että eri etuuksien toimeenpanossa menettelytapojen tulisi olla mahdollisimman yhteneväiset ja niistä tulisi säätää kootusti

kuten ministeri äsken tuossa viittasi niin kotiin vietävien hoitojen laatukriteerit ovat edelleen valtakunnassa määrittämättä ja tämä tietenkin vaikuttaa myös omaishoitoon ja omaishoitajien jaksamiseen

sosiaaliturvan uudistamiseen liittyy paineita ja odotuksia moneenkin suuntaan

arvoisa herra puhemies

tullaanko tulevan hallituskauden aikana puuttumaan myös kotona asuvien ikäihmisten palveluiden laadun tasoon ja mitä se tarkoittaa myös omaishoitoa ja ministeri kosunen omaishoidossa

kaikkien tarpeita ei voida toteuttaa mutta kaikkien tarpeet on hyvä huomioida ja keskusteluttaa

ben zyskowicz nosti esille pakolaiskysymyksen humanitäärisen kysymyksen

talouskehityksen on arvioitu jatkuvan vaikeana vielä vuosia

siinä on toivomukseni myös sata komitean työlle että pääsemme käymään avointa keskustelua uudistuksen sisällöstä

työttömyyden kasvu on jatkunut pitkään mikä puolestaan on vaikuttanut siihen että erilaiset kelan etuusmenot ovat kasvaneet vuosi vuodelta vuosi toisensa jälkeen

arvoisa puhemies

täytyy sanoa että hämmästelen näkemystänne siitä että ette hyväksy pää oli pistää poliittisten sista syistä tulla tulleita ja humanitääriseen ja rumine humanitäärisistä syistä tulleitten ihmisten hakua suomeen

eikö tämä olisi se tapa tuoda ihmisille oikeutta oikeusturvaan sekä sitä kautta myös lyhentyneen muutoksen kautta säästöä valtiolle

arvoisa puhemies

esitän pykälää poistettavaksi vastalauseemme mukaisesti

julkisen talouden sopeuttamistoimet ovat vaikuttaneet myös rakenteellisiin muutoksiin

on täysin erilainen tilanne jos ihminen tulee työn ja elintason mukaisesti kuin että hän tulee oman henkensä turvin suomesta hakemaan turvapaikkaa itselleen

myös omaishoidon palkkion siirtämistä kelalle on selvitetty kansallisen omaishoito ohjelman yhteydessä mutta se on tällä hetkellä odottamassa aikaansa

tätä simulointimallia on juuri käytetty pertti honkasen perusturva ja kannustavuus selonteossa taloon juuri käytetty pertti seppälään honkasen perustuvan kannustusselonteossa jonka kela on juuri äskettäin julkaissut

arvoisa puhemies

kannan erittäin suurta huolta kelan rahoituksesta en vain menoista vaan myös tuloista

edustaja karhuvaaralle joka viisainta käydään debatti sitten kun tämä keskustelu kävi näin pitkälle yli

arvoisa herra puhemies

sivistysvaliokunta on kiinnittänyt huomiota ennen kaikkea lastentarhanopettajien koulutuksen riittämättömyyteen mutta kunnissa on myös suuri pula sosiaalityöntekijöistä ja yhtenä syynä on se että meillä ei kouluteta riittävästi sosiaalityöntekijöitä

arvoisa herra puhemies

täytyy kyllä hämmästellä tämän edustaja kalmarin puheenvuoroa

arvoisa puhemies

onko keskusta aidosti sitä mieltä että omaishoito kokonaisuudessaan pitäisi siirtää valtiolle niin palvelut kuin omaishoidon tukipalkkion maksaminen

mitenkä valtio pystyy huolehtimaan kuntien tehtävistä siinä mitenkä omaishoitajia voitaisiin aidosti tukea palveluiden kautta

tuletteko vaikuttamaan myönteisesti siihen että sosiaalityöntekijöitten koulutusta tultaisiin lisäämään jotta me pystyisimme vahvistamaan kunnissa sosiaalityön osuutta

arvoisa herra puhemies

meidän tavoitteenamme on se että yhä useampi ikääntynyt vanhus voi asua lopun elämänsä kotona ja jotta tämä onnistuisi hallitus on käynnistänyt omaishoidon kehittämisohjelman

me emme saa heikentää ihmisten oikeutta saada perusturvaa

me emme saa riskeerata ihmisten oikeuksia saada heille kuuluvia etuuksia

kyse on pienituloisista sairaista eläkkeensaajista työttömistä sekä niistä työssä käyvistä ihmisistä jotka tarvitsevat työterveydenhuoltoa

arvoisa puhemies

nyt kysyisin arvoisa ministeri

miten valtio seuraa tämän omaishoitoon liittyvän taloudellisen panostuksen toimeenpanoa sillä tavalla että se raha aidosti menee omaishoidon kehittämiseen eikä muuhun

arvoisa puhemies

toinen asia jota toivoakseni me tulemme kansanedustajina seuraamaan on tutkimus jota kansaneläkelaitos tekee joka on ollut erittäin tärkeää ja tukenut myös meidän kansanedustajien työtä monessa asiassa

tutkimustyön keskeisiä teemoja olivat muun muassa toimeentulotukeen liittyvä tutkimus

tämä on hyvin akuutti meille kansanedustajille tämä tieto kun me teemme toimeentulotukeen liittyviä päätöksiä tulevaisuudessa

hallituksen esityksen yksi suurimpia ongelmia on että tämän lain myötä puretaan terveydenhuollosta yhtenäinen säädelty asiakasmaksujärjestelmä joka on ollut yksi peruspilari meidän asiakasmaksujärjestelmässä ja ihmisten tasa arvoisuudessa

sairausvakuutuksen tulevaisuus josta äsken puhuin omaishoidon tukeminen työelämään osallistumisen vahvistaminen maahanmuuttajien integroituminen sekä kelan kuntoutuksen kohdentuminen ja siihen liittyvät arvioinnit nämä kaikki ovat ajankohtaisia kysymyksiä joihinka kela omalta osaltaan on tuottanut hyvää tutkimusmateriaalia

nyt kun tämän lain myötä kunta voi itse määrittää hinnan ja arvon tälle palvelusetelille tuo se eriarvoisuutta eri kuntalaisten välille riippuen siitä missä kunnassa ihminen asuu

arvoisa herra puhemies

tutkimusosasto tuotti tietoa myös kelan hoitaman toimeentuloturvan riittävyydestä ja kelan asiakkaista sekä perusturvan ja toimeentulon varassa elävien ihmisten elinoloista köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä suomessa

hallituksen esityksen mukaan jatkossa tutkimuksen kannalta välttämättömiä henkilötietoja voitaisiin käsitellä siinä lääketieteellisessä tutkimuksessa johon tutkittava on antanut suostumuksensa vaikka hän myöhemmin luopuisi tutkimukseen osallistumisesta

eikö tämän pitäisi olla toisinpäin elikkä niin että riippumatta kunnasta kaikkien ihmisten asiakasmaksut terveydenhuollossa olisivat samanlaiset ja kaikilla olisi yhtenäiset mahdollisuudet saada terveydenhuoltoa

haluan ensin kiittää ministeri huovista siitä että hallitus lisää rahoitusta omaishoitajien terveystarkastuksiin ja sitä kautta omaishoitajien hyvinvointiin

toisin sanoen suostumuksensa peruneen tietoja saisi käyttää tutki muksessa tietyin perustein

eri selvitykset ja tutkimukset ovat osoittaneet sen että omaishoitajien terveydentila on keskimääräistä heikompi ja tästä syystä nämä terveystarkastukset ovat erittäin tärkeitä

toivottavasti tätä selvitys ja tutkimustyötä tehdään myös jatkossa koska se on meille erittäin tärkeää perustietoa kun me käsittelemme muun muassa tulevan syksyn aikana budjettia

tähän yhtenä selkeänä syynä on se että hoidon kuormittavuus sekä hoidon sitovuus aiheuttavat sen että omaishoitajien terveydentila on heikko